nimenomaan sen takia kun me emme tiedä läheskään kaikkea sähkötupakasta ja tiedämme kuten äskeisessä puheenvuorossa sanoin että sähkötupakka voi olla nuorille reitti muihin tupakkatuotteisiin nämä näkökohdat tulee ottaa tässä lainsäädännössä huomioon

edellisessä puheenvuorossa edustaja niikko totesi minun sanoneen että sähkötupakka olisi väärä vieroituskeino

tällaista en todellakaan ole sanonut vaan viittasin tutkimuksiin joissa on tutkittu sähkötupakan tehoa nikotiinin vieroituksessa

tämän pohjalta ja kun tiedämme että me emme todellakaan tiedä läheskään kaikkea mitä näissä sähkötupakan nesteissä on meidän tehtävämme lainsäätäjinä on erottaa tämä sähkötupakka ja sitten nämä oikeat tutkitut tupakanvieroitusvalmisteet

ne että

maailma muuttuu näköjään myös tupakkavalmisteiden osalta

täällä on nyt käyty keskustelua siitä edustaja järvinen on tuonut esille sen että tämän lain olisi pitänyt tulla myös työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

itse satun olemaan molemmissa valiokunnissa sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnassa että sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja molempien valiokuntaneuvosten kanssa tästä asiasta keskustellen asia oli aika yksinkertainen

kyse on työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta

tämä asia ei kuulu työelämä ja tasa arvovaliokuntaan vaan sosiaali ja terveysvaliokuntaan ja sen takia sosiaali ja terveysvaliokunta on tämän asian käsitellyt

nämä eivät ole minun omia keksintöjäni mihin tässä vetosin siinä mitä suomen lääkäriliitto esittää suhtautumisesta sähkötupakkaan

siten tämä on minusta hieman huvittava ajatus mitä esitätte että sähkötupakka olisi jotenkin tupakkateollisuuden ulkopuolinen asia ja ettei se olisi tupakkateollisuutta

kun sitten tulisi uusi automerkki niin eikö se ole autoteollisuutta sitten vaikka se valmistaa samoja autoja joilla liikutaan mutta se ei ole perinteinen automerkki

tämä ajatus minusta vähän ontuu

en ymmärrä teidän logiikkaanne

arvoisa rouva puhemies

me emme tunne sen vaikutuksia pitkäaikaistutkimuksia sen terveyshaitoista ei ole joten me emme voi lainsäätäjinä tehdä sellaista linjausta että me lähtisimme sähkötupakkaa tuomaan samalle viivalle tutkittujen vieroitusvalmisteitten kanssa

kokonaisuutena tämä uusi tupakkalakiesitys on minusta helppo ymmärtää

ueimmat kohdat siitä ovat sellaisia että niitä on helppo valvoa ne vähentävät byrokratiaa ja yhtenäistävät käytäntöjä

mutta ennen kaikkea koen että kyllä meidän sosiaali ja terveysvaliokuntana tulee katsoa ne tutkitut tiedot esimerkiksi sähkötupakan terveyshaitoista

ja vaikka olisikin joiltakin osin vaikka siihen kuolisi kenties vähemmän ihmisiä se on joka tapauksessa jo nyt nähty että sillä on haitallisia vaikutuksia ja on nähty että se voi olla nuorten tie varsinaisten tupakkatuotteitten perinteisten tupakkatuotteitten käyttöön

mutta kaiken kaikkiaan rouva puhemies minä vapautan tämän salin omasta papatuksestani ja nämä asiat mitkä täällä ovat nousseet esille varmasti otetaan valiokuntatyössä huomioon

viime laman aikana syntyi pitkäaikaisia vaurioita kun muun muassa peruspalveluita jouduttiin leikkaamaan kovalla kädellä joskus ehkä tarpeettomankin kovalla sillä leikkausten jälkiä paikkaillaan vieläkin

lähitulevaisuuden suuri haaste tuleekin olemaan se miten pystymme välttämään viime laman kaltaiset supistukset julkisissa peruspalveluissa ja minimoimaan nykyisen taantuman suorat vaikutukset ja heijastevaikutukset muun muassa lasten nuorten ja lapsiperheiden arkeen

myös kuntien investointeihin tulee vetoapua opetustoimen perustamishankkeisiin sekä sosiaali ja terveystoimen investointeihin suunnattavien miljoonien kautta

eläkkeiden myöntämisperusteet sekä täyden ja osittaisen eläkkeen euromäärät tulevat pysymään ennallaan mutta esitys tulee muuttamaan nykytilaa siltä osin ettei ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä jatkossa enää myönnä opetusministeriö vaan tämä tehtävä siirtyy taiteen edistämiskeskukselle eli sinne paikkaan missä tältä osin osaaminen ja arviointikyky on

lyhykäisyydessään puutun yhteen kohtaan josta myös ed

tällä työttömyysturvalain muutoksella on tarkoitus helpottaa yritysten toiminnan sopeuttamista taloudellisessa taantumassa ja parantaa sopeuttamistoimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden asemaa

haluan muistuttaa vielä tässä vaiheessa puhettani että on todellakin kyse määräaikaisesta vuoden kestävästä lakimuutosehdotuksesta

peruspalveluista säästäminen johtaa helposti kalliimpien erityispalveluiden lisääntyvään käyttöön myöhemmin ja lasku on niin inhimillisesti kuin euroina mittava

se suurin ongelma tähän hallituksen esitykseen sisältyykin siihen että tämä ei ole neutraali liittyen lomautetun työntekijän tuloihin

elikkä tämänkin lakimuutoksen jälkeen jää tilanne että taiteilijoitten eläketurva on monilta osin heikompi kuin monella meistä normaalia tavallista palkkatyötä tekevistä ja siltä osin tehtävää varmasti tulevaisuudessakin jää myös taiteilijaeläkkeitten ja taiteilijoitten eläketurvan kehittämiseksi

arvoisa herra puhemies

tästä keskustelemme kuitenkin yksityiskohtaisemmin välikysymyksen yhteydessä

nuorten valmentavan työvoimapoliittisen koulutuksen lisääminen ja suuntaaminen perusopetuksen tai ylioppilastutkinnon jälkeiseen nivelvaiheeseen on hyvä esimerkki täsmätoimenpiteestä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista sija ei voida hyväksyä tai tätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä päättyi

tästä hallituksen esityksestä antoivat lausunnon perustuslakivaliokunta sekä työelämä ja

tämän mietinnön esitelleenä sosiaali ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana haluan vielä kerran tässä esitellä nämä lausumat jotka meillä valiokunta tähän liitti